on tehty teesejä on tehty erilaisia liikennepoliittisia linjauksia työllistämislinjauksia ja muuta ja nyt täytyy sanoa että kun tuota budjettikirjaa lukee niin vähän on jäänyt villoja tästä pohjois suomen kehittämisohjelman dokumentoinnista

arvoisa puhemies

tämäkin mietin

päätynyt ryntäykset uskottaisikaan sen yli

heiltä ei löydy kotoa turvaverkkoa heiltä ei löydy turvaverkkoa myöskään sieltä kaveripiiristä eikä muualta yhteiskunnasta

millä tavalla tämä hallitus aikoo panostaa pohjois suomen hankkeisiin

nämä kolme kärkeä joiden toteutus on jo alkanut ovat järjestyksessään

ensimmäiseksi seteli vastavalmistuneiden rekrytointiin ja oppisopimuskoulutukseen toiseksi nuorten yrittäjyyden tukeminen johon kuuluu muun muassa neuvontaa starttirahaa osuuskuntayrittäjyyttä ja kolmanneksi nuorten palvelumallin vahvistaminen te toimistoissa joka on mielestäni yksi niistä asioista jotka ehkä saattavat tuoda tuloksia pitemmällä aikajänteellä

iso asia mielestäni on se että me olemme valmiita suuntaamaan koulutuspaikkoja nuorille jokaiselle alueelle niiden erityistarpeitten mukaan

näitä erityistarpeita voivat olla nuorisoikäluokan koko elinkeinorakenne sillä alueella tai yleensä nuorisotyöttömyyteen ja moniongelmaisuuteen liittyvät ongelmat

jos me nämä vaateet ja toiveet kykenisimme täyttämään niin yksi osa tästäkin joukosta jolle tämä lain esittämä toimenpiteistö on kohdennettu saataisiin varmasti eliminoitua

kaiken kaikkiaan rouva puhemies vaikka itsekin näen tässä lakiesityksessä enemmän negatiivista kuin positiivista niin toivon että tällä aika akselilla joka tähän lakiin on sisällytetty voidaan nähdä ne tulokset mitä tämä mahdollinen alentaminen on vaikuttanut ja sitten voidaan sen perusteella tehdä johtopäätökset

jos yksikin nuori tämän lain nojalla saadaan kävelemään omin jaloin niin minusta sekin on jo saavutus koska tällaisen nuoren taluttaminen kestää vuosikausia

arvoisa herra puhemies

olemme tottuneet vuosien saatossa siihen että opetusministeriöstä linjataan kaikkia tulevaisuuteen oppimiseen kasvatukseen kulttuuriin tieteeseen ja taiteeseen liittyviä asioita ja että siellä on näkymä tulevaisuudesta siitä millä tavalla koulutussektoriamme tulee kehittää

nyt kuitenkin ollaan tilanteessa jossa minusta näyttää siltä että hallituspuolueet keskenänsä kisailevat ja taistelevat siitä millä tavalla säästöjä jaetaan ja millä tavalla rahoja jaetaan eri suuntiin ja se näyttää pahalta

meidän tulisi kaikkien nyt keskittyä tulevaisuuden luomiseen siihen että turvaisimme koulutukseen tutkimukseen ja kehittämiseen suunnatut voimavarat joilla me voisimme saada aikaiseksi sitä kasvua mitä tällä hetkellä suomesta odotetaan maailmallakin

kysyisin sitä mikä on tämä uuden oppimisympäristön kokonaisuus ja minkälaiseksi opetusministeri sen näkee

arvoisa rouva puhemies

taiveaholle että me jokainen olemme suomessa määritelleet sen mikä on ihmisarvoinen toimeentulon taso ja myönnämme kaikki sen yhteisesti että olemme jääneet siitä jälkeen ja teemme parhaamme että näitä perustoimeentulon tasoja voitaisiin nostaa

muistan asiantuntijakuulemisesta myös sen että nuorisosta voi löytää kolme selkeää eri ryhmää joista löytyy niitä jotka eivät välitä mutta löytyy myös niitä jotka ovat vielä pelastettavissa työelämään jos heille löytyy sopivaa apua sopivaa taluttajaa

ja itse panen toivoni siihen että näistä nuorista joista vielä on löydettävissä halua ja kykyä osallistua koulutukseen tai työelämään kun heille saadaan tarpeeksi kova ryhti taakse on vielä mahdollisuus löytää työkykyisiä henkilöitä

toivon että tämä ryhmä saadaan vielä koottua kokoon

arvoisa herra puhemies

kuten kaikki hallituksen viime viikkoina tekemät ratkaisut uudet puolustusvoimaratkaisut merkitsevät nekin keskittämistä suurempiin yksikköihin

nyt esimerkiksi ouluun on jäämässä vain aluetoimisto joka hoitaa asevelvollisuusasioita muun muassa kutsuntoja

kohoaako maanpuolustustahtomme näillä toimilla

muistamme kaikki liian hyvin sen tunteen kun oulua kohtasivat samanlaiset ratkaisut kuin nyt monia muita paikkakuntia suomessa

ihmeen kauan saivat olla rauhassa esikunta kasarmin jäänteet ja sotilassoittokunta

veteraanien tilaisuuksiin messuille juhliin ja muihin tapahtumiin

herääkin kysymys onko viimeisistä taisteluistamme jäänyt mitään opiksi opettavaa

suurin huoleni liittyy tämän puolustusvoimauudistuksen valmisteluun

olen oppinut eduskunnassaoloaikanani sen että eduskunnasta presidenttiin saakka ulko puolustus ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut tehdään yhteisen päätöksen mukaan konsensushengessä

tämä yhteinen viesti kulkee siis myös rajojemme ulkopuolelle

tuo toiminta on toiminut pienillä resursseilla tähän saakka joten odotan että hallitus suuntaa euroja maanpuolustustoimintaan alueellisilla ja maakuntatasolla tarpeitten ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti

täytyy ihan aluksi todeta se että toisin kuin täällä salissa on annettu ymmärtää hallitus on parantanut monia etuisuuksia jotka liittyvät sosiaaliturvaan tällä hallituskaudella perheisiin liittyen ja tämä takuueläke on jatkoa sille uudistukselle

aivan kuten tuore ministeri on todennut heikoimman asemasta huolehtiminen näkyy kaikissa näissä päätöksissä erittäin selkeästi

tämä takuueläke on paitsi hyvä uudistus niin se on myöskin edullinen tapa parantaa pientä eläkettä saavien taloudellista asemaa

takuueläke poistaa niin ikään perhesuhteiden vaikutuksen vähimmäiseläkkeen määrään ja ehdotus parantaa erityisesti kaikkein pienituloisimpien naisten asemaa niin kuin monessa puheenvuorossa täällä on todettu

arvoisa puhemies

mielestäni erittäin tärkeä asia on se mikä myös on tuossa valiokunnan mietinnössä mainittu

takuueläke antaa lapsesta saakka sairaan tai vammaisen turvan taikka nuorena vammautuneen toimeentulon korkeampana kuin kansaneläke olisi antanut

asko seljavaara tuossa puheessaan mainitsi on tärkeää se että emme ruoki järjestelmiä jotka eivät sinänsä paranna yhtään sairasta eivätkä tervehdytä yhtään sairasta vaan on tärkeää se että puramme järjestelmiä ja etsimme niitä rajapintoja joista kustannuksia syntyy ja joiden syövereihin potilaat joutuvat

vielä tähän lukiokeskusteluun

keskustahan on ehdottanut lisättäväksi rahoitusta nimenomaan lukiokoulutukseen ja kaksi syytä tähän

toinen syy on se että jos me lähdemme lukiota romuttamaan alas niin se tarkoittaa myös perusopetukseen puuttumista yhteisten opettajien kautta

kysyisinkin ministeriltä onko hän ajatellut luoda sellaisia järjestelmiä joissa puretaan nimenomaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuiluja ja näin ollen saadaan paitsi potilaan siirtäminen joustavasti niin myös ennen kaikkea puuttuminen ajoissa niin että potilas tulee terveeksi ilman että häntä juoksutetaan paikasta toiseen ja kuntien ja valtion kustannukset kasvavat näin ollen

toinen syy miksi lukioihin lisää resursseja on se että hallituskin on ratsastanut tällä nuorisotakuulla

moni kunta huolehtii tänä päivänä nuoristaan tarjoamalla opiskelupaikan omassa lukiossaan joka ikiselle nuorelle ja se on minun mielestäni nuorisotakuun hoitamista jos mikä

toivon että tämä ajatus sisäistettäisiin myös molemmissa hallituspuolueissa

totean samalla sen että kun tätä lakia nyt valmistellaan niin minusta kuitenkin parempi on se että valmistellaan hyvä laki ja rauhallisesti kuin se että tehdään huono laki ja sutaisemalla

meidän kaikkien yhteinen toiveemme on varmasti se että laista tulee hyvä kattava ja ennen kaikkea vanhuksia ja heidän läheisiään palveleva mieluummin kuin että teemme fiaskon lain joka ei sitten toteuta käytännössä niitä suuria arvoja jotka me täällä salissa olemme tänään linjanneet

arvoisa herra puhemies

mutta aina kun tämmöisiä hyviä uutisia kerrotaan niin sitten täytyy tuoda totuuden nimissä myös esiin ne epäkohdat mitä budjetista löytyy ja ennen kaikkea tulevan ennakointi

totta kai oletamme että sama hallituspohja jatkaa tästä eteenpäin ja voimme tehdä hyviä päätöksiä

arvoisa puhemies

siinä ei ole huomioitu kaikkia niitä puutteita muun muassa palkkarahoitukseen ja yleensä siirtymävaiheeseen liittyvien taloudellisten ongelmien puutteita

kun sen saamme järjestykseen niin varmasti yliopistot pääsevät kuivin jaloin selville vesille seilaamaan kohti tulevaisuuden haasteita

toivoisin ja edellyttäisin että opetusministeriö kävisi neuvottelut vmn kanssa siitä että tämä hankerahoitus voitaisiin toteuttaa pitkäjänteisemmin ja kattaa valtion rahoituksen turvin niin että emme olisi juoksevien oljenkorsien varassa

edellytys sille että ammattikorkeakoulu voi toimia on se että siellä on oltava myös tutkimustoimintaa joka perustuu alueen elinkeinoelämän tarpeisiin ja niihin ominaispiirteisiin osaamisprofiileihin mitä kullakin alueella on

pisa tutkimus joka on vuosien mittaan suomen kohdalta näyttänyt erittäin hyviä tuloksia osoittaa nimenomaisesti sen että korkeatasoinen opettajankoulutus suomessa takaa hyvän oppilasaineksen ja sen menestymisen tulevaisuudessa

niin ikään täydennyskoulutus kuntien ongelmallisen rahoitustilanteen ollessa läsnä vaatii valtion tukitoimenpiteitä

arvoisa puhemies

sitten se iso murheenkryyni joka liittyy syrjäytymiseen laajasti mutta erityisesti erityisopetukseen

näistä toivon että ministeriössä tehdään yhteenveto niin kun tiedän että varmasti tehdään ja tehdään myös johtopäätökset siitä että erityisopetuksen opettajankoulutusta on lisättävä tulevaisuutta ennakoiden myöskin alueellisesti kattavasti

arvoisa puhemies

se näyttää tietä sille että sekä kirjastoautoja että uusia kirjastojen korjaushankkeita voidaan käynnistää tulevana vuonna ja aikaistaa niitä jotka ovat venymässä liian pitkälle

kirjasto palvelee kaikkia kansalaisia ja on siten hyvä tiedonlähde mutta myös sosiaalinen ympäristö niille ihmisille jotka uhkaavat syrjäytyä yhteiskunnasta

ihan lopuksi arvoisa puhemies suitsutusta myös nuorten työpajatoiminnan ja ehkäisevän huumetyön rahoittamiselle plus sille että saatoimme vahvistaa kansanopistojen ja kansalaisopistojen asemaa muun muassa opintoseteleillä

elikkä paljon hyvää mutta suuria haasteita tuleville vuosille

arvoisa herra puhemies

tämä oppisopimuskoulutuksen esille nostaminen on erinomainen asia ja siinä yksiselitteinen viesti valiokunnan asiantuntijoilta on tullut siihen tyyliin että asetelma on liian byrokraattinen ja sen vuoksi yrittäjät eivät halua tähän sitoutua joten meillä riittää tässä myös normien purkua

mutta arvoisa puhemies tähän toisen asteen koulutukseen vielä haluaisin sanoa sen että toivoisin että ministeri vielä kerran harkitsisi tätä järjestelmää ja nimenomaan niin että kuntapäättäjille ei tulisi pakkosauma eteen että heidän tulisi päättää mikä koulutusala lakkautetaan ja mikä ei koska on kysymys siitä että rahaa jaetaan kuntiin liian vähän ja sillähän he joutuvat koulutuksen järjestämään

meidän on turha tässä vaiheessa ryhtyä keskeneräistä lakia viemään eteenpäin vaan maltamme sitten odottaa että laki valmistuu kunnolla

käsittelyssämme on nyt lakiesitys joka varmasti herättää monenlaisia ajatuksia tunteita ja arvaamme että viimeistään tämän illan keskustelun jälkeen saamme sähköpostiryöpyn niiltä tupakoitsijoilta aikuisilta jotka vielä kokevat tupakoinnin välttämättömyyden kohdallaan

valiokuntamme piti tärkeänä että jokaisella lapsella tulee olla oikeus puhtaaseen hengitysilmaan niin kotona päivähoidossa yleisötilaisuuksissa kuin yksityisautoissakin

tässä esityksessä onkin useita ehdotuksia joilla pyritään ennen kaikkea vähentämään lasten ja nuorten altistumista tupakoinnille ja näin vähentämään tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä

lakiesitykseen sisältyy erinäisiä kieltoja joilla kielloilla halutaan ennen kaikkea tukea koulujen oppilaitosten ja muiden tahojen päätöksiä tupakoinnin rajoittamiseksi

haemme siis valiokunnassa selkänojaa niille aikuisille jotka joutuvat tekemisiin esimerkiksi teini ikäisten tupakoitsijoiden kanssa

tupakan saatavuuteen liittyvillä muutoksilla pyritään vähentämään etenkin alaikäisten tupakointia mutta myös vähentämään tupakkatuotteiden esillä pitämistä

vähittäismyyntiä koskevien kieltojen ja niiden rikkomista koskevien rangaistussäännösten kannalta on tärkeää että vähittäismyynnin henkilökunnalle järjestetään riittävä perehdytys vaatimuksiin

nämä moninaiset lain järeät tavoitteet on tehty terveyden edistämistä varten

arvoisa herra puhemies

tämä ammattikorkeakoululaki on meillä ollut keskustelussa jo tässä päivänä muutamana joten en puutu siihen sen kummemmin kuin päivittelen edelleen niitä suuria rahaleikkauksia jotka tähän lakiin sisältyvät

arvoisa herra puhemies

kiitos sen että suomalaiset ovat ottaneet lemmikikseen nämä rahapelit olemme saaneet kartutettua muun muassa veikkausvoittovaroin suuria summia rahaa jaettavaksi järjestöille vapaaehtoissektorille kolmannelle sektorille

nyt kuitenkin valiokunta kantaa huolta siitä että veikkausvoittovaroja ei liudennettaisi niin että niistä tulisi budjettiperusteisten menojen katteen omaavia asioita

nyt kysyn ministeriltä miten näette voidaanko tässä asiassa edetä tähän suuntaan niin kuin suuntaus tällä hetkellä on että veikkausvoittovaroista siirrettäisiin budjettiperusteisiin menoihin lisää ja lisää enemmän ja enemmän

kuitenkin me kaikki näemme että kolmas sektori tulevaisuudessa joutuu edelleen kantamaan vastuunsa suomalaisessa yhteiskunnassa

jälleen kerran

zyskowiczille sanoisin että mehän kävimme perustavanlaatuista keskustelua perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa tästä asiasta ja meinasi jo käydä niin että he olisivat perääntyneet tässä kannassaan mutta yön yli nukuttuaan väyrysen tavoin he tulivat alkuperäiseen tulokseen

niin palattiin lähtöruutuun elikkä emme saavuttaneet sitä tulosta mihin olimme valiokuntana yksimielisesti pyrkineet joten tämä tästä

yhdyn ed

zyskowiczin sanoihin siitä että toivottavasti tähän asiaan voidaan palata mahdollisimman pian että perustuslakivaliokunta ymmärtää tämän lain pohjavireen elikkä

arvoisa herra puhemies

uotilan puheenvuoron jälkeen ja sen seurauksena tekisi mieli kyllä kommentoida monia asioita mutta jätettäköön se nyt tässä

suomalainen konsensus on tähän saakka rakentanut pitkäjänteisyyttä ja rakentunut pitkälle aikajanalle yhteisten puolustus ja turvallisuuslinjausten mukaisesti

haluan erityisesti painottaa kokonaisvaltaisen puolustuksen merkitystä

tällä tarkoitan sekä ulkomailla että kotimaassa tapahtuvaa puolustus ja turvallisuuselementtiä

ellei meillä ole oma kansallinen puolustuksemme uskottavalla tasolla myös suorituskyvyltään meillä ei voi olla vahvaa puolustusta rajojemme ulkopuolellakaan missään toiminnassa mikä sivuaa sotilaallista tai siviilikriisinhallintaa puhumattakaan kehitysyhteistyöstä

venäjän demografinen kehitys siis väestön supistumisen huomioiminen korreloi mielestäni luonnollisesti myös venäjän asevoimien kehittämiseen

miettimisen aihetta löydän muun muassa energiasta venäjän nuorisoliikkeistä ydinaseistuksesta pohjoisten alueiden painopisteistä puolustuspoliittisesta näkökulmasta katsottuna

yksi tapahtuma joka omassa mielessäni pisti nato ovea hieman supummalle oli georgian sota

minun on henkilökohtaisesti mietittävä tämän jälkeen uudelleen monia asioita ennen kuin olen valmis miettimään nato linjauksia uudessa valossa

vaikka maailma on muuttunut suhteessa natoon ja nato muuntunut enemmän terrorisminvastaiseksi toimijaksi tarkoittaa liittyminen johonkin uuteen aina luopumista jostakin omasta

kun keskustelemme natosta jää keskustelu aina juupaseipäs tasolle

suomen nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä nojaa vahvaan maanpuolustustahtoon